tämän lisäksi agendalle on kerätty huomattava määrä muita kehittämis toimenpiteitä joilla on pyritty varmistamaan maamme riittävä tietoyhteiskuntakehitys

yhtä ydinvoimalarakennukseen työllistyvää henkilöä kohden on meillä tuhansia muita ydinsähköstä välillisesti työllistyviä työntekijöitä muun muassa metalliteollisuustyömiehiä metsätyöntekijöitä ja palvelualalla työskenteleviä ihmisiä

hyvistä tarkoitusperistä huolimatta havaittiin liikenne ja viestintävaliokunnan asiantuntijakäsittelyssä epäkohta jonka korjaamiseksi ensi vaalikaudella tarvitaan rohkeita toimenpiteitä

arvoisa puhemies

koska tietoyhteiskuntapolitiikka on ministeriöiden toimialojen rajat ylittävää jakautuu vastuu selonteossa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta monille eri tahoille

tämä tekee muun muassa täsmällisten tavoiteaikataulujen tekemisen ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten arvioinnin haasteelliseksi

valiokunta päätyikin mietinnössään korostamaan että tietoyhteiskuntakehityksen nopeuttaminen ja selonteossa asetettujen tavoitteiden toteuttaminen on mahdollista vain jos niitä koskettavat tehtävät ja toimivalta keskitetään selkeästi yhteen paikkaan

nyt myönnettävillä luvilla annamme kahdelle yhtiölle mahdollisuuden rakentaa omalla kustannuksellaan suomen välttämättä tarvitsemaa perusenergiaa

kehityksen nopeuttamisen kannalta on välttämätöntä että suomessa on olemassa yksi taho joka kykenee päättämään tietoyhteiskuntaa koskevista asioista nykyisistä toimialarajoista riippumatta

sen sijaan uusiutuvan energian tukeminen ja muut ilmastotoimet esimerkiksi päästökauppa korottavat kansalaisten energiasta maksamia kustannuksia joko suoraan energialaskujen tai valtion keräämien verojen ja maksujen kautta